kyseessä on siis kelalle kokonaisuuden rakentamista varten suunnattu raha mutta hankkeen hinta on nousussa kun terveysarkiston valmistuminen viivästyy

on sitten eri asia onko tämä lakiesitys puitteiltaan riittävä pikaluottoja myöntävien yritysten toiminnan sääntelemiseksi

toiseksi miten luodaan nykyistä tiukempi valtion ja kuntien menotalouden hallinta ja valvonta että syntyy todellisia säästöjä

arvoisa puhemies

uhkana ja riskinä on ettei arkisto koskaan valmistu tai että sen käyttäminen tulee niin vaikeaksi ettei kukaan halua koko järjestelmää

näinhän valtaosa kunnista ei ole tehnyt yli kymmeneen vuoteen

olen useissa yhteyksissä tuonut ilmi valtion organisaatioiden kyvyttömyyden johtaa tietotekniikkaprojekteja

tästä syystä tietoisuutta erilaisten varainhallintatilanteiden ja varainhallintavälineiden riskeistä ja siihen liittyvää osaamista on ylläpidettävä jatkuvasti

nyt sekin on äärimmäisen vaikeaa toteuttaa

kysymys ei ole pelkästään tekniikan osaamisesta vaan taidosta ymmärtää valtion toimintaprosesseja sekä rakentaa useita prosesseja tietotekniikan kehittyessä

raportissa korostetaan että valtiontalouden kestävyysvajeen ja talouden rakenteellisten ongelmien ratkaiseminen on erittäin kiireellinen tehtävä

yleisin syy tietotekniikan käytön hitaaseen leviämiseen on siinä että hienoa järjestelmää ei osata käyttää riittävästi

näihin kysymyksiin halutaan vastauksia aina kun vuotuisia budjetteja tai lisäbudjetteja laaditaan

arvoisa puhemies

raportti korostaa uskottavan ja yli kahden vaalikauden ulottuvan yhteiskuntasopimuksen tarvetta talouspolitiikan ja julkisen hoidon perusperiaatteista jotka tukevat paluuta talouskasvuun

samalla myös maksukyvyn menettäneiden asiakkaiden määrä lisääntyy vallankin nuorten kohdalla joista monetkaan eivät tiedosta sen pitkäaikaista vaikutusta tulevaisuuden hankintoihin

milloin seuraava lisätalousarvio tulee eduskunnan käsittelyyn

velanhallinnan näkökulmasta hallitukselta odotetaan nyt selkeää toimintamallia miten elvytyksestä luovutaan miten valtion velkaantuminen katkaistaan ja mitkä ovat ne keinot joilla luodaan edellytykset velan koroista ja lyhennyksistä suoriutumiseen

arvoisa puhemies

pidän tärkeänä että hallitus ottaa valtion tietotekniikkahankkeet haltuunsa ja rekrytoi sekä tietotekniikan että oman ammattialansa osaajia

valiokunnan tekemien kosmeettisten kor jausten jälkeen ongelmat ovat edelleen olemassa

hallituksen ja opposition turhanaikainen nokittelu pienistä asioista haittaa suurien linjojen näkemistä sekä yhteisen talouspolitiikan löytämistä

euroopan unionin alkuperäisen suunnitelman mukaan autoverotusta olisi pitänyt kehittää niin että autoverosta olisi nykyisen suuruisena tullut rekisterivero autoverolle pantu arvonlisävero olisi kokonaan poistunut ja autoa myytäessä perittäisiin arvonlisävero auton hinnasta

siksi on syytä tuoda myönteisenä esille sdpn puoluekokouksen selkeä kanta tiukasta talouspolitiikasta

arvoisa puhemies

tarkastusvirasto kiinnittää huomiota myös alue ja rakennepolitiikan vähäisiin vaikutuksiin ja erityisesti työllisyysvaikutusten vähäisyyteen

yritykset puolestaan olisivat voineet vähentää arvonlisä vero osuuden uuden pakettiauton ostaessaan

tällä perusteella voidaan rakentaa ainakin kolmen suuren puolueen sopimus seuraavan kahden vaalikauden talouspolitiikan perusteista

alue ja rakennepolitiikan vaikuttavuusodotukset ja tavoitteet ovat olleet enemmän päiväunia kuin konkreettisia toteutettavissa olevia asioita

valiokunta on käsitellyt kuljetus ja taksiyritysten ongelmia mutta kysymys on siis kaikista yrityksistä jotka käyttävät toiminnassaan pakettiautoja

tarkastusviraston raportissa kiinnitetään huomiota valtiontalouden kehysmenettelyyn ja sen toimivuuteen

hallituksen esityksessä nykyisin perittävä autovero ja sille pantu arvonlisävero yhdistettiin ja kun auton myyjä perii tästä arvosta vielä arvonlisäveron kohoaa auton hinta lähimain kaikissa tapauksissa

monetkaan pikavippiä ottaneet henkilöt eivät ymmärrä minkälaiseen kierteeseen he joutuvat tilanteissa joissa he eivät pysty maksamaan vippiä takaisin

raportissa yhdytään oecdn arvioon jonka mukaan suurin ongelma on kehitys

enpä olisi uskonut että sotkeudutaan vielä työkyvyttömyysasteella pelaamiseen

pikavippien takaisinmaksu on tuottanut monille ongelmia jo talouskasvun aikana

sama hyöty joka yrityksillä oli aiemmin on nyt poistettu

arvoisa puhemies

olen sitä mieltä että hallituksen esityksellä rasitetaan entistä enemmän yrityksiä

luottorekisterin mukaan tili ja kertaluottoja koskevat tuomiot ovat voimakkaasti lisääntyneet viimeisten vuosien aikana

päästöjen vähentäminen on oikea perusta autoverotuksen määrityksessä

väärin on sen sijaan autoveron kohottaminen

tämän takia on välttämätöntä että koko julkisen talouden rahoittamista tarkasteltaisiin kehyksissä

mietintöön tehtyjen vastalauseiden ongelmana puolestaan on se että niissä on kiinnitetty huomiota vain luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen kun autoveron korotus koskee kaikkia yrityksiä

alue ja rakennepolitiikan rahoituksella tuetaan lähinnä olemassa olevaa työllisyyttä ja yrittäjyyttä eikä alue ja rakennepolitiikalla pystyttäisi isommallakaan rahalla parempaan koska taloudellinen toimeliaisuus on keskittynyt suurten kaupunkien ympäristöihin

talouspolitiikan tavoitteenasettelun pitäisi ulottua julkiseen talouteen kokonaisuutena ei pelkästään valtionhallintoon vaan myös sosiaaliturvarahastoihin valtionyhtiöiden toimintaan sekä kuntiin

tarkastusvirasto huomauttaa että kehysmenettelyn riskeihin kuuluu myös se että toteutuksen seuranta on kehyksiä ja talousarvioita valmistelevan valtiovarainministeriön vastuulla

lopuksi

onkin tärkeätä että pikavippejä koskevaan perintään saadaan menettely jossa asiakkaan kanssa tehdään suunnitelma velan takaisinmaksusta ulosoton uhalla ilman oikeuskäsittelyä